hallituksen esityksessä ehdotetaan että asiakkaalla tulee olla mahdollisuus käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluita myös varsinaisen kotikuntansa ulkopuolella jos hän oleskelee tietyssä paikassa pitkäaikaisesti

arvoisa puhemies

kas näin muuttavat säätytalon lihapadat tilannetta

tämä ehdotus lisää joustavuutta ja helpottaa niiden elämää jotka oleskelevat esimerkiksi keikkatöiden merkeissä toisilla paikkakunnilla pidempiä aikoja

sen mukaan sairaanhoitopiirin alueella muodostettaisiin kunnallisten terveydenhuollon yksiköiden potilasrekisteri joka mahdollistaa ja edistää potilaan tietojen liikkumista häntä hoitavien yksiköiden välillä

tämä merkitsee sitä että potilaan ei tarvitsisi viedä itse hoitotietojaan mukanaan paikasta toiseen mikä konkreettisesti helpottaisi monen ihmisen elämää

arvoisa puhemies

tällä saralla on vuosia haaskattu rahaa aikaa ja vaivaa

arvoisa puhemies

tämän seurauksena ensihoidon on tarkoitus nivoutua aiempaa paremmin osaksi terveydenhuollon palveluketjua mikä mahdollistaa ensihoidon tuotantotapojen valinnaisuuden monipuolistumisen

nykyisen voimassa olevan lain mukaan neuvoa antavaa kunnallista kansanäänestystä ei voida järjestää valtiollisten vaalien yhteydessä

kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet terveydenhuoltopalveluihin

arvoisa puhemies

näin ei valitettavasti aina ole vaan akuutinkin hoidon tarpeessa olevat ihmiset ovat joutuneet odottamaan hoitoarviointeja tai hoitoonpääsyä liian usein kohtuuttomankin kauan

neuvoa antavat kansanäänestykset on luotu lähidemokratian kehittämiseksi ja parantamiseksi koska niissä päätetään kuntalaisia lähellä olevista yksittäisistä asioista

arvoisa puhemies

ajattelen niin että jos yhdistetään valtiollinen vaali ja kunnallinen vaali luultavaa on että äänestysprosentti nousee molemmissa vaaleissa verrattuna siihen että nuo vaalit järjestettäisiin eri aikoihin ja taloudellisestikin totta kai säästöjä saadaan tällä menettelyllä

tästä seuraa se että liikennettä tulee hyvin paljon ja kun joukkoliikenneyhteydet tällä välillä eivät toimi kunnolla ihmiset joutuvat käyttämään henkilöautoa syntyy melkoisesti ruuhkautumista ja myös ympäristön kannalta nykytilanne on ongelmallinen

muut eivät tunnu kovin houkuttelevilta ajatuksilta

voi olla että tämä kysymys takauksien nostamisesta tai näistä muista keinoista tulee vielä jossain vaiheessa eteemme vaikka emme sitä todellakaan toivo

koska sekaannuksen tai häiriön vaaraa tällaisessa menettelyssä ei ole nykyinen äänestyksien yhdistämiset kieltävä lainsäädäntö ei ole ajanmukainen eikä järkevä

liikenne on tällä alueella megaluokan kysymys

tässä tarvitaan nyt hallitukselta rohkaisua jotta saadaan tälle metropolialueelle yhtenäinen joukkoliikennealue toimiva joukkoliikenneverkosto ja kohtuulliset lippuhinnat

terveydenhuoltolain esityksen mukaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulee laatia järjestämissuunnitelma perusterveydenhuollosta ja moniammatillisista perusterveydenhuollon yksiköistä

terveydenhuollon yhteistyötä pyritään tehostamaan muun muassa mielenterveystyön päihdehuollon sekä syrjäytymisvaarassa olevien kohdalla mikä tarkoittaa terveydenhuollon palvelujen järjestäjän velvollisuutta yhteistyöhön sosiaalihuollon kanssa tilanteen sitä vaatiessa

arvoisa puhemies

kyllä eduskunnan tulee kiinnittää vakavaa huomiota siihen että sadattuhannet kansalaiset tarvitsevat kulutusluottoja vuosittain tulot eivät riitä elämiseen

arvoisa puhemies

uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuomat muutokset merkitsevät myös taloudellista panostusta

mielestäni äänestäminen ihmisten jokapäiväistä elämää lähellä olevista asioista lisäisi äänestysaktiivisuutta

se lisäisi lähidemokratiaa ja parantaisi ihmisten kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksistaan

panostukset kuitenkin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin sillä esitetyt asiat kuten valinnanvapaus ja potilasturvallisuuteen liittyvät ehdotukset edistävät palveluiden saatavuutta ja ihmisten terveyttä

mutta ydinkysymys on se miten turvataan se että kulutusluottoja on saatavilla todelliseen perusteltuun tarpeeseen ja kohtuuhintaan

harkintahan tässä on aina kuntatasolla miettiä mitkä ovat riittävän isoja ja tärkeitä kysymyksiä mistä halutaan kuntalaisilta neuvoa kysyä

arvoisa puhemies

todettakoon vielä lopuksi että terveydenhuoltolakiin jää edelleen parantamisen varaa mutta tämä on silti hyvä askel eteenpäin

arvoisa puhemies

jos ja kun kansalaisia halutaan aktivoida uurnille en näe mitään estettä sille että neuvoa antavia kansanäänestyksiä voisi järjestää kunnallisvaalien valtiollisten vaalien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä

helposti siinä syntyy kierre jossa vippiä otetaan vipin perään

arvoisa puhemies

syntyy ongelmien kierre ja monelle pikavipit ovat yksi syrjäytymisen kulmakivistä

se saadaan vain muuttamalla voimassa olevaa lainkohtaa yhteisvaaleille suotuisaksi esittämälläni tavalla

arvoisa puhemies

monessa tapauksessa pikaluottofirmojen koronkiskonta lähentelee ryöstöä jossa hädänalaiset kansalaiset ajetaan velkakierteeseen ja siksi on hyvä että nämä aloitteet ovat nyt täällä keskustelussa

taisi olla jo kymmenisen vuotta sitten kun ympäristövaliokunta pääsi tutustumaan tähän teijon alueeseen silloisen edustajan jukka ruusin johdolla ja silloin jo tätä hanketta koetettiin liikutella eteenpäin

se on hieno kokonaisuus ja ulkomaalaisten kävijöitten siis turistien luontoturistien kävijämäärät ovat olleet kuitenkin hyvässä nousussa mikä osaltaan tietysti tuo meille myöskin matkailutuloja

suomen puistoissa ja luonnossa laajemminkin on semmoista puhtautta ja hiljaisuutta muun muassa rauhaa mitä keski euroopasta ei hevillä löydy ja tätä kautta on semmoista vetovoimaa mitä kaikki suomalaiset eivät ehkä hoksaakaan

ja mikä parasta se voidaan hoitaa sillä tavalla että se ei kuitenkaan heikennä meidän puolustuskykyä vaan tarvittaessa osia näistä saarista voidaan ottaa puolustusvoimien käyttöön jatkossakin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kauppapolitiikka on toki ollut valiokunnan asialistalla mutta otetaan vielä vastaan evästykset mitä tuli edustaja skinnarin ja edustaja myllykosken puheissa että tämmöistä perusteellisempaa ja yksityiskohtaista arviota näistä ei sinänsä ole ollut elikkä varmasti tätä on syytä työstää siitäkin vinkkelistä taitaa kyllä kuulua vähän muittenkin valiokuntien toimialaan tämmöinen arvio

vielä mitä tulee tähän ranskan pyyntöön niin ulkoasiainvaliokunta on siihen sen verran reagoinut että kun silloin syksyllä tämä avunpyyntö tuli ja hallitus toi siitä ripeästi tiedon valiokuntaan että tämmöinen on tullut ja on jo jonotus

t hallitus kertoi aikovansa suhtautua tähän myönteisesti ja kertovansa näistä tarkemmista toimenpiteistä myöhemmin niin valiokunnalla ei ollut huomauttamista tähän toimintalinjaan ja tämä oli sinänsä valiokunnan yksituumainen kanta että luvattiin talkoissa mukana olla

tähän tematiikkaan liittyy vielä tämä kysymys sotilaallisen avun antamisen mahdollistamisesta varmastikin joillakin aika tiukoilla kriteereillä ja harkinnalla

arvoisa puhemies

euroopan neuvostossa on perusteilla korruptionvastaisen elimen kaltainen grecon kaltainen elin nimenomaan ihmiskauppaa valvomaan ja torjumaan ennen kaikkea

ymmärtääkseni suosituksena on myös tämmöisten kansallisten raportöörien nimeäminen

tähän liittyy aika paljon pohdittavia asioita koska tätä lauseketta todella käytetään ja testataan nyt ensimmäistä kertaa ja nyt voi syntyä tiettyjä menettelytapoja sitten kenties pidemmällekin tulevaisuuteen

toivottavasti tietysti tämmöisiin lausekkeisiin ei kovin usein tarvitse palata tai puuttua mutta eipä sitä voi tässä maailmassa poiskaan tietenkään valitettavasti sulkea

välillä tulee kyllä pohdittua tuleeko euroopan unionista liikaakin sääntelyä ja varmaan tuleekin mutta tämä nyt lienee kuitenkin järkevä direktiivi ainakin tavoitteiltaan tämä res direktiivi mihin tämä esitys perustuu

esimerkiksi se on keskustelun arvoinen asia millä mekaniikalla siitä avunannosta sitten sovitaan

nythän ranska on aika pitkälle itse koordinoinut kahdenvälisin keskusteluin eri eu maitten kanssa mitä se minkäkin maan apu on ja tämä apu sitten näyttää muotoutuvan aika erilaiseksi eri maitten kohdalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta puheenjohtaja minä haistan että keskustelu alkaa olla ehtoopuolella tältä osin ja minä haluan vielä tuoda esiin henkilökohtaisen ilahtuneisuuteni siitä että nämä kertomukset virittävät hyvän ulkopoliittisen keskustelun tässä salissa

pari kysymystä pääministerille

ensinnäkin älkää jarruttako aso tuotantoa

arvoisa puhemies

on kuultu kyllä se että kritiikkiä täällä osataan kyllä hyvinkin esittää mutta aika vähän tuli ajatuksia siitä miten ne jätevedet sitten oikein pitäisi hoitaa mikä se vaihtoehto nyt sitten lopulta oikein on

arvoisa puhemies

pääministeri stubb oletteko te valmis siihen että tätä lapsilisävähennystä vielä muutetaan täällä eduskunnassa

puhemies

useanakin vuonna olen ollut näissä kertomuskeskusteluissa mukana ja tämä tämän päivän keskustelu sekä määrän että laadun suhteen nousi kyllä muutaman vuoden kärkipäähän

meitä on pyydetty taistoon yhdessä ranskan vetämän koalition kanssa ja yhdysvalloilta on tullut niin ikään avunpyyntö ja suurin piirtein sama porukka taistelee suurin piirtein samoja porukoita vastaan näissä kahdessa operaatiossa

kyllönen te olette uusi edustaja täällä enkä odota että tietäisitte puolueenne vanhempia kantoja mutta luulisi teidän vanhempien kollegoidenne tietävän puoluekokouskantanne

ei se mikään synti ole ne voidaan nykyään rakentaa ekologisesti ja kestävällä tavalla kaavoittaa uudet alueet fiksusti

se on tässä

ihan arvokkaita asioita

ministerikin viittasi siihen